tätä pohdintaahan perustuslakivaliokunta aina käy ja varmasti ei käy missään nimessä asenteellisesti tai peräti ajatellen niin että tässä ollaan kenties jonkun oikeuksia tietoisesti polkemassa

sen voi sieltä tarkistaa

tämän takia rakentamisbyrokratiaa on purettava kovalla kädellä valitusoikeuksia vähennettävä ja päästävä rakentamaan tätä maata niin että pystymme elintasoa kohottamaan

ei missään tapauksessa vaan kysymys on siitä että nämä intressit mitä ollaan suojaamassa uudella lainsäädännöllä se pohdinta yksityisen ihmisen oikeuksista käydään aina aidosti asiantuntijoita kuullen

toivon sitä että nyt haja asutusalueiden jätevesiasetus saadaan vihdoin ja viimein siihen kuntoon että meillä ympäristönsuojelulakiin kirjataan että niin sanottujen kiinteiden maiden alueilla missä ei ole vesistöjä lähellä ja jotka eivät ole pohjavesialueita riittää että nykyinen kolmen sakokaivon ja maaimeytyksen järjestelmä on erittäin hyvä

kun kerran emme halua sitä kehittää niin me pikkuhiljaa tulemme jäämään metsäteollisuutta harjoittavana valtiona muiden jalkoihin koska kuljetuskustannukset ovat sen suurin erä ja metsäammattilaisena tiedän että siinä häviämme kilpailumaille joka päivä ja tämä tappion kello tikittää meidän vahingoksemme joka hetki jatkuu tästä hetkestä huomiseen ja niin edelleen

mitä tulee semmoiseen tulkintaan mitä edustaja zyskowicz edusti että perustuslakivaliokunta olisi karmeasti väärässä niin se on erittäin tiukkaa harkintaa aivan kuten edustaja ala nissilä totesi että perustuslakivaliokunta harkitsee toimielimenä aina jokaista lakiesitystä joka sinne lausunnolle tai mietinnölle tulee

on pakko myöntää että nuorisotyöttömyyden puolella tilanne ei ole vielä hyvä ja joka ainoa nuori joka jää työttömäksi on yhteiskunnallisesti valtavan suuri riski

jos emme oman reitistön kehittämiselle halua panna tätä kuljetuskustannusprosessia liikkeelle niin että teemme omat sisävesiväylät on hyvä että on saimaan kanavan sopimus

sitten kun ne tarkentavia määräyksiä basran kunnat itse tekevät totta kai rakentamismääräykset mutta ympäristöministeriö rakentamiseen liittyvää byrokratiaa purkaa ja olisi äärimmäisen tärkeää että ympäristöministeriön virkamiehet ja ympäristöministeri tiilikainen omalla vahvalla panoksellaan olisivat edesauttamassa sitä että saadaan rakentaminen tässä maassa liikkeelle

tätä vartenhan on hallitus panostanut yhä enemmän määrärahoja mutta yhtenä esimerkkinä nostan esille sellaisen aktiivisen toimenpiteen jolla ohjataan nuoria ammattiin valmistuneita henkilöitä töihin

itse en ole koskaan tupakoinut niin että sinänsä tämä asia ei minulle tai minun autossani matkustavalle ole koskaan ongelma koska en ole tupakkaa suuhuni pistänyt mutta ymmärrän sen pienen ihmisen hädän joka on puolustuskyvytön ja joutuu siihen tilanteeseen että autossa tupakoidaan

se on pieni alku mutta se olisi loistava alku oikein tehtynä sille että meillä olisi oma sisävesireitistö jolla suomi pystyisi elintasoaan nostamaan

on tämä sanssi kortti jolla pyritään järjestämään työnantajan ja nuoren välinen työhönottamistapahtuma mahdollisimman helpoksi ja juohevaksi

jos halutaan se yksi savuke tai peräti sikari nauttia niin kannattaa mennä sitten sinne ulkotilaan jossa siitä ei sitten kenellekään haittaa ole

yhtenä esimerkkinä työllisyyttä turvaavista toimista voi myös mainita kotitalousvähennyksen käyttämisen lamantorjuntakeinona nimenomaan rakennusalalla ja tämä on tuonut sekä omakotitalon omistajille että kerrostalo että rivitaloyhtiöille erittäin paljon hyvää

pankit ja vakuutusyhtiöt pankkitarkastus ja vakuutusvalvonta yhdistämällä luodaan aito ja toimiva finanssivalvonta jolla on todella keinoja valvoa näitä rahoitusmarkkinoita ja sijoitustoimintaa tehokkaasti

valtava määrä työpaikkoja on saatu syntymään ja ennen kaikkea tehty vahvaa työtä että sitä ihmisen elämän kannalta tärkeää asumista asumisen laatua on parannettu

tämän päivän hetket tämän lakiesityksen käsittelyyn ovat erittäin otollisia koska nyt meillä on käsillä tilanne jossa pankkien sijoitustoiminnan ja myös vakuutusyhtiöiden erilaisen sijoitustoiminnan tilanteesta on aiheutunut sellainen seuraus että olemme erittäin vakavien talousvaikeuksien edessä ja emme todella tiedä vielä minne näiden erilaisten sijoitustoimien ja siihen liittyvien hillittömien riskien otannan seuraukset oikeastaan johtavat

yhtenä esimerkkinä nostan sitten esille seikan johon oppositio vaikka välikysymyksen on tehnytkin ei itse ole kovin aktiivisesti osallistunut

tässä salissa on käsitelty tänä vuonna suomen historian ajan suurinta energiapakettia pakettia jota suurempaa tuskin lähivuosikymmeninäkään tulee

ensin käsiteltiin energiatehokkuutta energiasäästöä koskevat asiat ja sitten viime kesänä oli ydinvoimapäätös periaatepäätös kahden ydinvoimalan rakentamisesta suomeen

ihmettelen ed

on syytä muistaa että tänä päivänä sekä pankit että vakuutusyhtiöt ovat käytännössä sulautuneet pitkälti yhteen joka on aiheuttanut sen että myös valvonnan on syytä mennä yhteen niin että saman katon alta valvotaan tätä koko pankki ja vakuutustoimintaa

suomalainen teollisuus nimenomaan vientiteollisuus on energiaintensiivistä alaa ja se tarkoittaa että jos meillä on kallista energiaa emme pärjää kilpailussa

metalliteollisuus kemianteollisuus ja metsäteollisuus tarvitsevat nimenomaan paljon energiaa toimiakseen

silloin saadaan parhaat mahdolliset hyödyt ja estetään väärinkäytökset joita varmasti on tapahtunut koska tässä tilanteessa elämme niin kuin tänä päivänä elämme

jokainen suomalainen tietää jokainen ihminen tietää sen että ydinvoima on energiamuotona selkeästi siirtymäkauden energiamuoto

lopuksi arvoisa herra puhemies toivon että tällä uudella finanssivalvonnalla saadaan se aikaan että myös niiden pienten valtioiden kuten islanti tällaisten valtioiden ja koko eu alueella otettaisiin käyttöön tämä sama järjestelmä yhtäläisesti että nämä ylikansallisesti liikkuvat rahoitusyhtiöt saataisiin kuriin euroopassa eikä tekisi varmaan pahaa usassakaan jos tähän menettelyyn mentäisiin

se tarkoittaa että sillä luomme työtä suomeen kaikkialle erittäin tehokkaasti ja nimenomaan uusiutuvaa energiaa ja se tarjoaa työtä utsjoelta hankoon asti koko tällä matkalla

mutta todellakaan kuten sanoin edellisessä puheenvuorossani en jaksa millään sitä ymmärtää että meillä on syntynyt tilanne jossa virkamiehet pystyvät juoksuttamaan suomen eduskuntaa niin kuin mieli tekee

talouspoliittinen ministerivaliokunta on tehnyt asiassa päätöksen että jokaista kaivoshanketta tuetaan sen verran että se pääsee liikkeelle

itse kaivosbisnekseen valtion rahojahan ei anneta vaan kysymys on infrasta sähköstä ja erilaisista ympäristötöistä joihin rahaa saa mutta ei itse kaivosbisnekseen

miljoonia hehtaareja on käytännössä julistettu täydelliseen käyttökieltoon valtavat omaisuusarvot lepäävät nolla arvoisina ilman minkään näköistä korvausta

lopuksi totean vain harmaasta taloudesta että kaikki ne toimet joilla harmaata taloutta on torjuttu ovat olleet hyviä ja jatkossa meidän on pidettävä huoli siitä että lainsäädäntöä tiukennetaan

ammattiyhdistysliikkeen työnantajapuolen ja valtion yhteistyötä tiivistäen saamme tämän ajan ehkä suurimman ongelman joka vapailla markkinoilla vallitsee kuriin koska se on ainoa oikea tie jolla pystyttäisiin suomen valtiontalouttakin parantamaan

tällaista diktatuurimaista käytöstä joka perustuu pykälien törkeään väärinkäyttöön ei sivistysvaltiossa voi olla

kyllä valtioneuvoston korkeimman laillisuusvalvojan pitää tietää että direktiivien tulkintapaikka on yhteisöjen tuomioistuin eikä mikään muu

kansallisella tuomioistuimella ei siinä ole osaa eikä arpaa

kannatan lämpimästi eurooppalaista yhteistyötä valtioiden välistä yhteistyötä mutta sellaista intoilua jolla loukataan yksittäisten ihmisten oikeuksia ja etuuksia en missään nimessä voi koskaan hyväksyä

euroopan unionin säädösten heikko taso sinällään yhdistettynä suomalaiseen horjuvaan virkamiestulkintaan on erittäin paha yhdistelmä jossa lukuisat ihmiset joutuvat kärsimään tulevaisuudessa suuria menetyksiä

kannattaa katsoa sitten vielä mitä tuomioita me suomalaiset olemme saaneet euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa esimerkiksi siitä että asianomistaja ei ole saanut omassa oikeudenkäynnissään kaikkia tietoja itselleen kuten en saanut itsekään

ymmärrän toki sen että yhteisen hyvän eteen pitää uhrautua mutta se ei kuulu kyllä oikeusvaltion periaatteisiin että yksityinen kansalainen ei omia asiakirjojaan saa nähdä missään vaiheessa

valtion kolmas tämän vuoden lisäta lousarvio on mielestäni erittäin hyvin kohdennettu niihin tarpeisiin mitkä ovat tällä hetkellä akuuteimpia

se on totta että valtion taloustilanne on todella huono ja taantuma nykyinen voimassaoleva lama on tietenkin se toimintaympäristö missä tätä budjettia tehdään

hyväksi lopuksi suomen on syytä muistaa että meitä on viisi miljoonaa tällä euroopan mantereella pieni pieni osa koillisessa nurkassa eurooppaa jos kuvittelemme olevamme suuri vaikuttaja

muistamme kaikki ne tapaukset jolloin euroopan unioni oli vaikeuksissa niitä on ollut lukuisia kertoja jolloin ranskan saksan ja englannin johtajat ovat vetäytyneet jollekin huvilalle juomaan kahvia viikonloppuna ja asioille on tullut järkevä päätös nopeasti

se on erittäin hyvä uutinen ja myös osoittaa sen että hallituksen toimeenpanemat elvytystoimet ovat purreet ja yhteisöverotuottoja on tullut lisää

jos joku kuvittelee että siellä suomalaiset ministerit tai johtajat poliittiset johtajat istuvat eu pöydissä asioista päättämässä se on suurinta harhakuvitelmaa mitä olen koskaan nähnyt

arvoisa herra puhemies

se on sellainen luku joka havahduttaa varmasti kaikki suomalaiset siihen totuuteen että tämä velka on jonain päivänä takaisin maksettava

tämän keskustelun aikana on heitetty ilmaan valtavia uhkakuvia mutta näiden uhkakuvien maalaajilta on unohtunut se että maailma on muuttunut ja vääjäämättä muuttuu

olemme toki tästä luvusta vielä jäljessä mutta pitää muistaa että mitä alhaisemmalta velkatasolta lähdemme omia toimiamme tekemään sen parempi

onko sitten meidän syymme että varaudumme siihen

jos me haluamme että suomalaista puuta mitä tahansa muuta materiaalia joka tarvitsee paljon kuljetuskapasiteettia kuljetetaan miksi meillä ei kehitetä omaa sisävesiliikennettä

postipalveluiden tarjoamisessa on menossa nopea toimintaympäristön muutos

on äärimmäisen tärkeää että valtion julkinen talous saadaan tasapainoon ja pystymme tulevaisuudessa asiamme hoitamaan niin ettemme lainaa lapsiltamme tulevaisuudessa heidän itselleen tarvitsemiaan rahoja ja nimenomaan niin että pidämme valtiontalouden kunnossa

mitä tulee sitten ed

ja on muistettava että tällä hetkellä ammatillisen koulutuksen suosio suomalaisten nuorten keskuudessa on todella iloisesti kasvanut

hallituksen esityksellä uudeksi postilaiksi ajanmukaistetaan ja selkeytetään postisääntelyä sekä saatetaan voimaan maailman postiliiton upun yleissopimus

lopuksi haluan todeta vielä sen ikävän asian että tässä lisätalousarviossa ei ole yhtään euroa merkitty kestävän metsäta louden rahoitusta varten

keskeinen vaatimus uudessa postilaissa on että postipalvelut turvataan koko maan alueella

päinvastoin kuin tässä lähetekeskustelussa on monia puheenvuoroja pidetty tämän tosiasian vastaisesti toivon että nämä epäilevät tuomaat lukevat lakitekstiä hieman huolellisemmin

mutta joka tapauksessa on äärimmäisen tärkeää että pystymme tänä vuonna jo vuosia jälkijättöisesti rahoitetun kemera potin takaamaan täysimääräisesti niin ettei ensi vuodelle siirry yhtään häntiä viilemään

on välttämätöntä että liikenne ja viestintävaliokunta mietintöä kirjoittaessaan huomioi postipalvelujen tärkeyden maassamme ottaen huomioon eri alueilla olevat toisistaan poikkeavat olosuhteet

rakennus lumentulo kaks

se on samalla myös erittäin huono signaali sille miten me käsittelemme tätä hallituksen energiaratkaisua koska jos emme pysty kemera varoja laittamaan ajan tasalle niin miten me pystymme tämän valtaisan uusiutuvan energian paketin viemään läpi tässä talossa

mielestäni ja omana kannanottonani sanon jos tämä uusiutuvan energian ratkaisu halutaan tehdä se tarkoittaa että myös kemera rahat saadaan ajan tasalle

joka tapauksessa kirjepostin perillemeno kohtuullisessa ajassa on turvattava koko maassa ja tämä lakiesitys pystyy sen vaatimuksen kyllä turvaamaan

muussa tapauksessa menee myös harkintaan se annammeko yhtään ydinvoimalupaa enää koska jotakin tässä maassa pitää tehdä jotta saadaan nuo metsät kuntoon ja myös euroopan unionin uusiutuvien energioiden tavoitteet ja ilmastosopimusten tavoitteet pystymme täyttämään

sähköinen laskutus mullistaa lähivuosina nimenomaan postina kannettavien kirjeiden määrää mutta perinteisen postin palvelut joka tapauksessa tarvitaan kun sähköinen laskutus tuskin koskaan toimii kattavasti koko maassa

perustuslakivaliokunta mietinnössään toteaa että ei ole huomautettavaa

tämä on eduskunnan otettava ihan oikeasti hyvänä positiivisena neuvona siitä mitä asialle tulisi tehdä koska olemme törmänneet monessa yhteydessä joidenkin lakien osalta sellaiseen tilanteeseen jossa lainvalmistelussa on ollut joko kiireen tai sitten jonkun muun syyn takia puutteita

tämä on kansalaisten oikeusturvankin kannalta huono asia koska jos teemme huonolaatuista lainsäädäntöä sehän johtaa tietenkin sitten siihen tilanteeseen että oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle tulee valituksia sitten kun on epäselvä tilanne

laki mahdollistaa postipalvelujen tarjoamisen myös palveluautosta mikä voi olla varsinkin harvaan asutulla seudulla hyvä keino laadukkaiden postipalvelujen tarjoamisessa

ja nimenomaan kuten oikeuskansleri aivan oikein tässä omassa kertomuksessaan viittaa tätähän varten on tehty tällainen lainvalmisteluopas joka on tuolla oikeusministeriössä tehty

vapaan markkinatalouden nimissä ei pidä sallia menettelyä jossa suuret kansainväliset toimijat tekevät suuret voitot suurimmissa asutuskeskuksissa tarjoamillaan postipalveluilla

sen kyseisen oppaan käytöstä voisi sanoa vähän proosallisesti että se on vähän kuin rallissa nuotit että hyvä rallikuski tarvitsee erinomaisen kartturin joka laatii hyvät nuotit että auto menee sujuvasti tietä pitkin

tässä tilanteessa muu osa maata jäisi tilanteeseen jossa postipalveluita olisi tarjolla paljon kalliimmalla hinnalla palvelun tason poiketessa olennaisesti asutuskeskuksiin verrattuna

kun on hyvä opas ja hyvät nuotit niin silloin syntyy laadukasta työtä ja pysytään raiteilla ja nimenomaan niin että oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen työ helpottuu kun turhat valitukset vähenevät kun on selvä lainsäädäntö joka on hyvin perusteltu ja sen lisäksi kun eduskunnan uudesta laista sitten aikanaan laaditaan mietintö tässä salissa hyväksyttynä se on sitten myös selkeä ja kansalaisten on sitä helppo noudattaa

tätä lakia koskevan mietinnön kirjoittamisessa viestintävaliokunnalla tulee olemaan merkittävän tärkeä rooli että pystytään lakiteksti laittamaan niin että tällainen keinottelu voidaan estää

meidän on huolehdittava että postilaissa on sellaiset pykälät joilla pystytään keräämään toimiluvan saaneilta postipalveluyhtiöiltä maksuja joilla voidaan taata laadukkaat postipalvelut koko maassa tai sitten on postipalveluita tarjoaville yhtiöille asetettava sellaiset laatuvaatimukset toiminnassaan että niillä pystytään turvaamaan postipalveluiden hyvä laatu samoin koko maan alueella

sitten arvoisa puhemies oikeuskansleri ottaa kantaa vielä tähän että kun uusi valtioneuvosto aloittaa aina työnsä vaalien jälkeen niin olisi tärkeää tämä perehdyttämistyö että pystyttäisiin tekemään laadukasta työtä

ja lopuksi arvoisa rouva puhemies yksi huomio koskee vain sitä että oikeuskansleri aivan oikein nostaa esille tämän oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin työnjaon

ja viimeisenä vaihtoehtona pitää olla valmiutta tarvittaessa vaikka budjettirahoituksen kautta turvata postipalvelut vähintään nykytasolla tästä eteenpäin